hallitus näyttää jatkavan sitä virheellistä talous ja muuta politiikkaa mitä myös edelliset hallitukset ja eduskunnat ovat tässä maassa tehneet

näiden virheiden vuoksi suomen eduskunnasta on tullutkin pääasiassa euroopan hulttiovaltioiden asioista keskusteleva ja päätöksiä tekevä parlamentti

normaalitilanteessa eduskunnan ja sen kansanedustajien tehtävä on puolustaa maamme itsenäisyyttä sen kansalaisia sukupuolesta iästä ammatista koulutuksesta tai asuinpaikasta riippumatta ja niin edelleen

se on murheellista

tässä edustaja viitamies ja edustaja heinonen puuttuivat yliopistolakiin ja yliopistojen autonomiaan ja ennen kaikkea edustaja viitamies kajaanin opettajankoulutuksen lakkauttamiseen

mielestäni yliopistolain uudistamisessa eli annettiin yliopistoille autonomia täysautonomia mentiin hieman vikaan

herra puhemies

en ole läheskään tyytyväinen siihen miten eun piirissä on hoidettu tätä ukrainan kriisiä

isäntämaasopimuksesta sen verran että tämä on aivan selvä kun tutustuu sen sopimuksen sisältöön

tämä lähentää edelleen suomea kohti naton täysjäsenyyttä

ja sanoisin näin että jättäkää varauma siihen sopimuksen allekirjoituksen yhteyteen niin että sopimus astuu voimaan mikäli eduskunnan täysistunto sen hyväksyy

olen samaa mieltä

olin jo valmis tukemaan fennovoiman luparatkaisuja täällä eduskunnassa sitten kunhan ne tänne tulevat mutta täytyy sanoa että näiden fennovoiman omien sekoilujen vuoksi olen kyllä pannut asian uudelleen harkintaan

mielestäni näitä sekoiluja ovat olleet tämä omistuspohja asia se että turvallisuusasiat eivät ole kunnossa ja ennen kaikkea sitten vielä jätteitten loppusijoitusasia on myöskin ratkaisematta

eli fennovoiman osalta tulen harkitsemaan omalta kohdaltani ratkaisua äänestänkö täällä vastaan vai puolesta

arvoisa puhemies

herra puhemies

kuinka pitkälle hallitus on valmis ryvettämään suomen kansaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja kuinka kauan hallituksen kiilapuolueet vasemmistoliitto vihreät rkp ja kristillisdemokraatit ovat valmiit pönkkäämään hallituksen pääpuolueita suomen kansan kustannuksella

totean ensiksikin että hallitus on pistänyt päänsä sellaiseen muurahaispesään että ennen kuin tämä asia on selvä niin te joudutte piirtämään monta kuntakarttaa jos meinaatte päästä tämän homman läpi niin että ette tee päätöksiä suuresta määrästä pakkoliitoksia

toisaalta sitten minä ihmettelen täällä näitä puheenvuoroja joita ovat käyttäneet vasemmistoliiton erkki virtanen ja myöskin keskustan mari kiviniemi

te leimaatte eläkeläiset että he olisivat joitakin kuntien taakkoja kun te puhutte huoltosuhteesta

on niin ihmeellinen termi tämä huoltosuhde joka yleensä liitetään siihen että jos kunnassa on paljon eläkeläisväestöä niin puhutaan huonosta huoltosuhteesta

arvoisa puhemies

suomen keskusta ratkaisi omalla päätöksellään puoluekokouspäätöksellään sen että suomi meni euroopan unionin jäseneksi ja kyllä keskustan toimijoiden piti ymmärtää mistä on kysymys siinä vaiheessa jo heti

kysymyksessä oli se että kokoomus ja sosialidemokraatit halusivat viedä suomea eurooppalaiseen liittovaltioon jonka eräs peruslähtökohta on se että on sama valuutta koko tällä alueella

kyllä keskustan piti tämä ymmärtää

teillä oli omassa piirissänne hyvä neuvonantaja tohtori keijo korhonen joka kertoi teillekin täysin kaikki nämä asiat mihin ollaan menossa jos keskusta lähtee tälle tielle ja keskusta varoituksista huolimatta lähti

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen yhdeksäs osia voi myös nostaa jotta asia lähetetään herra puhemies

tämä tarkoittaa siis yleistä veroprosenttia johon kuuluvat muun muassa loma asunnot ja yleisten asuinrakennusten veroprosenttien korotukset olisivat pienemmät

sehän tarkoittaa sitä kun keväällä hallituksen esityksestä nostettiin kiinteistöjen verotusarvoja että tämä prosentti vielä kiihtyy siis sekä verotusarvojen korotukset että nyt prosenttien korotukset

minä ymmärrän sen että siinä suhteessa kun nyt hallitus jo tietää että muun muassa suomen eu nettojäsenmaksu tältä vuodelta kohoaa jo yli miljardin rahantarve on kauhea eli puoli miljardia täytyy löytyä rahaa lisää

mutta onko tämä oikein kiinteistönomistajia kohtaan nimenomaan niitä omakotitalossa asuvia pienellä eläkkeellä olevia kituuttavia mummoja ja ukkeja kohtaan

kun olemme tällaisessa tilanteessa nyt täällä eduskunnassa niin on pakko palauttaa vähän mieliin sitä historiaa miten tähän tilanteeseen on jouduttu

se koostui kaikista niistä ihmisistä jotka näkivät tulevan ajan uhkana suomelle ja suomalaisille

on hyvä että edustaja korhonen otti esille tämän yliopistoasian ja nimenomaan kajaanin opettajankoulutusasian

on mielenkiintoista kuulla että sosiaaliturvaa ei saisi rahoittaa

minä yhdyn täysin edustaja korhosen näkemyksiin näissä asioissa ja vaikka ministeri aikaisemmin otti kielteisen kannan siihen mahdollisuuteen että kajaaniin voitaisiin palauttaa opettajankoulutus takaisin minä pyydän ministeriä vielä vakavasti harkitsemaan koska uusia asioita on tullut tilalle opettajankoulutusta tarvitaan lisää

tämän kansanliikkeen lipunkantajana toimi keskustalainen entinen ulkoministeri tohtori keijo korhonen

nyt tämä peruste on lakannut olemasta

perussuomalaiset ovat olleet alusta alkaen kriittisiä euroopan unionia kohtaan

tänä päivänä tässä voimme todeta että perussuomalaiset edustaja puheenjohtaja timo soinin johdolla ovat olleet tässä asiassa täysin oikeassa

nyt me konkreettisesti koemme täällä eduskunnassa sen mihin nämä toimet ovat suomen ja suomalaiset vieneet

alun perinhän meidän piti olla saajia mutta näinhän se vaan kävi niin kuin keijo korhonen ennusti että suomesta tulee hyvä oppilas ja hyvä maksaja euroopan unionin sisällä

perussuomalaisten eduskunta ja perussuomalaiset ovat vastustaneet tätä hallituksen esitystä ja tekemissään lausunnoissa ja vastalauseissa ilmoittavat että perussuomalaiset tulevat esittämään tämän hallituksen esityksen hylkäämistä

minusta ei ole oikein tyylikästä se että valiokunnissa laaditaan jo lausuntoja ja mietintöjä ennen kuin hallituksen lakiesitys on ollut täysistunnossa edes lähetekeskustelussa

tämä menettely muun muassa tämän lakiesityksen kohdalla ei saa minulta täysiä tyylipisteitä

herra puhemies

kyllä täytyy sanoa kun tätä keskustelua on seurannut tänäkin päivänä ja varmasti kansalaiset ovat seuranneet että niin eduskunnan kuin hallituksenkin on syytä kyllä ryhdistäytyä

siis aikuiset ihmiset täällä inttävät keskenään tämmöisistä asioista

minä olen edustaja kääriäisen kanssa samaa mieltä siitä että nyt pitäisi hallituksen ottaa lusikka kauniiseen käteen vetää nämä esitykset takaisin ja panna pystyyn parlamentaarinen valmistelu josta saataisiin todennäköisesti sitten pyrkiä ainakin siihen yksimielinen tulos ulos

totean edustaja braxin puheenvuoron johdosta että kun todennäköisesti tämä perustuslain muutos tullaan tässä eduskunnassa hyväksymään hallitusryhmien äänin niin tämä perustuslain muutos kirjautuu sitten aikanaan suomen säädöskokoelmaan mutta sinne eivät tule kirjautumaan asiantuntijakuulemiset eivät sinne tule kirjautumaan myöskään valiokuntien mietinnöt eivätkä mitkään muutkaan ja sitä perustuslakia sitten aikanaan kunhan tarve tulee tulkitaan kokonaan erikseen

vastaan edelliselle puhujalle koska hän otti esille yritysten kelamaksun

onko kokoomus sitä mieltä että kansaneläkelaitos on ajettava maksukyvyttömään tilaan niin että kansaneläkelaitos ei voi hoitaa niitä asioita mitkä sille kuuluvat eli toisin sanoen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työttömien sairaiden asioita ja niitä velvoitteita

jos kelamaksua ei palauteta yrityksille se on ensinnäkin pieni kustannus yrityksille niin tämä vaara on valitettavasti olemassa

kyllä

minun mielestäni parasta ulko ja turvallisuuspolitiikkaa on oma riittävän vahva ja uskottava sotilaallinen maanpuolustus ja siihen liittyvä yleinen asevelvollisuus

olen sitä mieltä että suomen tulee säilyttää viimeiseen saakka oma puolustus ja myöskin poliittinen ja ennen kaikkea sotilaallinen liittoutumattomuus

tarkoitan tällä sitä että on hyvä että suomi on tässä venäjän ja naton välissä tämmöinen eräänlainen liittoutumaton vyöhyke

no suorastaan puskuri

lopuksi totean kun zyskowicz mainitsi noista vasemmiston nato liputuksista että aikoinaan kun oli vietnamin sota niin oulussa ilmestyvä kansan tahto otsikoi etusivullaan seuraavasti

viedään työpaikkoja sinne missä on asuntoja ja missä on ihmisiä eikä tehdä näin päin että tuodaan ihmiset tänne ruuhka suomeen ja kasvukeskuksiin

lopetetaan tämä suomalaisten veronmaksajien rahan jakaminen noille etelä euroopan hulttiovaltioille ja rakennetaan niillä rahoilla suomalaisille asuntoja

ensinnäkin minä kiitän sote valiokunnan puheenjohtajaa siitä että on ripeästi käsitelty valiokunnassa tämä kelan kertomus

noihin lieviin moitteisiin minä totean että me otamme tämän vakavasti kelan valtuustossa esille ja käsittelyyn

meillähän valmistuu kelassa hyvin paljon materiaalia korkeatasoisista tutkimuksista ja niin edelleen ne tiedot ovat tietysti saatavina tuolta kelan nettisivuiltakin mutta voimme luvata valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille että tulemme seuraavaan kertomukseen liittämään kaikkia tärkeimpiä asioita liitetiedostoon paperiversiona mukaan että valiokunta voi tutustua perusteellisesti näihin asioihin sitten seuraavan kertomuksen käsittelyn aikana

herra puhemies

tätä keskustelua varmaankaan täällä eduskunnassa ei tällä tavalla käytäisi mikäli ministeri virkkunen ei olisi tätä kuntauudistusasiaa julkisuuteen lanseerannut sillä tavalla kuin hän sen teki

rikkaat rikastuvat edelleen ja köyhät köyhtyvät

siis hänhän lanseerasi sen julkisuuteen sillä tavalla että nyt aloitetaan sitten semmoinen kuntaliitosjärjestely että ylhäältä päin sanellaan piirretään viivat missä ovat kunnat ja sillä siisti ja pulinat pois

totean että tämä edustaja yrttiahon tekemä lakialoite näistä eläkeasioista on aiheellinen ja hyvä

nyt tämä hallitus tekee toisinpäin

tämä kataisenurpilaisenarhinmäen hallitus ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille

jos tällaista lanseerausta ulostuloa ei olisi ministeri silloin tehnyt niin täällä varmasti keskusteltaisiin aivan toisella tavalla ja sanoisin näin että varmasti perussuomalaisetkin voisivat olla mukana rakentavassa keskustelussa niin kuin olemme nytkin

kun viime eduskuntavaalien alla olin erilaisissa tilaisuuksissa joissa nousi tämä taitettu indeksi asia esille niin kaikki ehdokkaat puoluekannasta riippumatta ilmoittivat eläkeläisille että he tulevat ryhtymään toimiin mikäli tulevat valituksi kansanedustajaksi niin että tämä taitettu indeksi muutetaan eläkeläisille edullisemmaksi

mutta toivon että hallitus ja ministeri virkkunen palaavat yksinkertaiseen päiväjärjestykseen ja lähtevät sovittelun tielle

nuorille kansanedustajille totean että itse kukin ikäluokka työssä ollessaan maksaa ja kustantaa omat tulevat eläkkeensä

tämä syksy on järjestyksessä toinen kun perussuomalaiset ovat laatineet vaihtoehtoisen vertailevan talousarvioehdotuksen hallituksen budjettiehdotukselle eli varjobudjetin

heti alkuun on todettava että hallituksen ehdotus ei juuri poikkea niistä aikaisemmista talousarvioista joita on laadittu esimerkiksi keskustajohtoisten hallitusten toimesta

hallitus jatkaa edelleen tehotonta kehitysavun jakamista eikä ole valmis järkevämpiin vaihtoehtoihin

perussuomalaiset eivät vastusta tervettä ja järkevää kehitysapua mutta väärin kohdistettua suomen kansan verovarojen holvaamista me emme hyväksy

kunnallisverossa suoritettavista vähennyksistä johtuen kunnallisvero ei mielestäni ole tasavero sanan varsinaisessa merkityksessä

herra puhemies

tuossa edellä jo edustajat torniainen ja kääriäinen esittivät huolestumisensa mahdollisista vankiloiden lakkauttamispäätöksistä

pelson vankila vaalan kunnassa oli tappolistalla yhtä aikaa kuin konnunsuon vankila joka lakkautettiin

te puututte turvesoihin ja niiden saastuttaviin vaikutuksiin te puututte maatalouteen ja pyritte estämään maatalouden järkevän harjoittamisen

onko pelson vankila lyhyemmällä tai pitemmällä tähtäimellä lakkautus ja tappolistalla

sosiaalipolitiikan puolelta haluan mainita seuraavaa

olen ymmärtänyt että tästä asiasta puolueiden kesken vallitsee laaja yksimielisyys

arvoisa herra puhemies

hallituksen taholta on kuitenkin ilmoitettu että omaishoidon tukiasia ei ole hallituksen ohjelmassa ja näin ollen sitä ei voida hoitaa kuntoon

onko hallitusohjelma niin pyhä paperi että järkeviäkään päätöksiä ei voida tehdä jos asiat eivät ole hallitusohjelmassa

käyttäkää hyvät hallituspuolueet ja hallituspuolueiden ministerit tervettä järkeä ja sopikaa hallitusohjelman muutoksesta niin että omaishoidon tukiasia voidaan hoitaa kuntoon tällä vaalikaudella

tarkoitus oli se että kiinteistöveron kokonaistuotto ei kasvaisi vaan samalla kiinteistöverorasitus kiinteistöä kohti alenisi

suomen energiahuollon osalta tilanne on vaikea